tuossa keskustelussa kannattaa kenties muistaa että nykyhallitus on jo järjestyksessä neljäs hallitus joka keventää tuloveroja merkittävästi

kokonaisenergiankulutusta ja ennen kaikkea päästöjä vähennetään tehokkaasti kun siirrytään fossiilisista energiamuodoista päästöttömään sähköön

päinvastoin taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen on kerryttänyt entistä enemmän verotuloja ja vahvistanut nimenomaan hyvinvointipalveluitten rahoituspohjaa

tuulelle ja biokaasulle luotava syöttötariffi käynnistää varmasti investointeja näihin energiamuotoihin

no esimerkiksi on aivan selvää että liikenteessä ympäristöystävälliset sähköautot tulevat valtaamaan alaa polttomoottoritekniikalta ja nähtävästi tämä kehitys tulee olemaan nopeampaa kuin vielä jokin aika sitten osasimme ennakoidakaan

sitten käynnistämme toivottavasti hyvin tiiviin debattijakson

tätä kautta veronkevennykset ovat siis hyödyttäneet kaikkia

huomionarvoista on myös se että veronkevennysten vaikutus kuntien talouteen korvataan kunnille täysimääräisesti kuten jo hallitusohjelmassa linjattiin

sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantaminen on jälleen hallituksen tavoitelistalla

kotitalouksien ostovoimaa lisää edelleen ruuan arvonlisäveron alentaminen ensi vuoden lokakuusta alkaen ja tämä helpottaa erityisesti pienituloisimpia perheitä joilla iso osa tuloista kuluu elintarvikkeisiin

niille on nyt tulossa merkittävästi uutta rahaa jolla turvapaikanhakijoiden palvelua voidaan nopeuttaa ja painopistettä saadaan siirrettyä alkupään toimiin

meidän päättäjien on myöskin pystyttävä luomaan edellytyksiä sille että suomalainen kuluttaja osaa ja voi tehdä ilmastoystävällisiä valintoja arjessaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen myöskin lisärahaan jolla työllistetään vastavalmistuneita poliiseja

kokoomus pitää tärkeänä varmistaa että tämä viiden prosenttiyksikön veroale siirtyy todellakin hintoihin

samalla kun leikkaamme omat päästömme minimiin voimme myös kehittää uusia teknologisia ratkaisuja kenties koko maailman tarpeisiin

odotamme mielenkiinnolla ministeri cronbergin esityksiä vähittäiskaupan kilpailun vahvistamisesta jolla meidän mielestämme on merkitystä tämän tavoitteen varmistamisen suhteen

suomi tarvitsee kasvua ja kansainvälisyyttä tavoittelevia yrityksiä ja ympäristöteknologiassa meillä on näihin tavoitteisiin pääsemiseksi hyvät mahdollisuudet

hallituksen mittavat satsaukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen edistävätkin globaalien ilmasto ongelmien ratkaisua sekä tuovat suomeen uutta työtä ja vientituloja

arvoisa puhemies

on erinomaista että tietoisuus toimintatapojen muuttamis ja kehittämistarpeesta näyttää viime aikoina lisääntyneen niin kuntien kuten myöskin valtion puolella

kun ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat palautetaan perusopetukseen voidaan esimerkiksi luokkakokoja pienentää ja tukiopetusta ja oppilashuoltoa parantaa

me kokoomuslaiset olemme määrätietoisesti itse asiassa kaikissa yhteyksissä toimineet yliopistojen perusrahoituksen lisäämisen puolesta

niitä on minun laskujeni mukaan noin kymmenkunta

kyseessä on todellakin laaja ja mittava uudistus ja sen käytännön toimeenpanossa ja jalkauttamisessa tulee varmasti olemaan melko suuria haasteita

hyvä ministeri

valtion ja kuntien on yhdessä turvattava suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan välttämättömät palvelut kuten koulutus terveydenhuolto ja päivähoito

olisin taipuvainen ehdottamaan kun täällä on pyydettyjä vastauspuheenvuoroja kuusi että myönnetään ne kaikki ja sen jälkeen ministeri tekee sitten loppuyhteenvedon

nyt esimerkiksi aluehallintovirastot toimivat useilla toimipaikoilla ja on ainakin vaarana tai itse ainakin näen sen vaarana että tässä syntyy jonkinlaista henkilöitten keskittämistä toimipaikoista toiseen

ja vaikka vuokrien ja palkkojen nousu tämän lisäksi korvataan erikseen on minusta tämän eduskuntakäsittelyn aikana perusteltua aivan kiihkottomasti katsoa että yliopistojen määrärahat ovat todella tämän ajan vaatimuksia vastaavalla tasolla

palvelut tulee järjestää ennakkoluulottomasti siten miten ne tehokkaimmin ja laadukkaimmin saadaan aikaan ja tällöin tarvitaan julkisen sektorin yritystoiminnan ja kolmannen sektorin entistä parempaa yhteistyötä

palaisin siihen keskusteluun joka tuossa alussa virisi suomalaisen koulujärjestelmän ongelmista ja sen kehittämisestä

rohkaistaanko näillä toimipaikoilla nyt tämmöiseen verkostomaiseen nykyaikaiseen toimintamalliin jota ainakin edistyneimmissä lääninhallituksissa jo aikanaan noudatettiin ja sillä tavalla pystyttäisiin toimimaan nykyaikaisemmalla tavalla ja kenties tehokkaammin kuin keskittämällä

haluaisin nyt muistuttaa kaikille että tämän hallituksen aikana nimenomaan peruskoulun kehittämiseen on käytetty vuosittain erittäin merkittäviä panostuksia

tavoitteena näissä mittavissa hankkeissa on luonnollisesti suomalaisen osaamisen huipputason varmistaminen myöskin tulevaisuuden ja globaaleja haasteita varten

kun katsoo tämän laajennetun operaation tavoitteita ja tehtäviä niin tulee helposti siihen johtopäätökseen että tarvitaan erittäin vahvaa siviilikriisinhallintapanosta

ryhmällemme on myöskin tärkeää se että todellakin pidetään huolta tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä pitemmällä tähtäimellä ja tässä rakenneuudistusten ja taloudellisten haasteitten keskellä on kuitenkin myöskin kuntatalouden osalta muistettava että henkilöstö on se voimavara ja kun puhutaan tuottavuudesta hyvin usein käsitetään että se tuottavuus on pois sieltä henkilöstön selkänahasta

opinto ohjausta voimakkaasti kehitetään ja opinto ohjauksen saatavuutta parannetaan

kysynkin ministereiltä onko nyt niin että tämän operaation käytössä on riittävästi siviilikriisinhallintaosaamista kun tehtävistä kuitenkin hyvin suuri osa näyttää olevan ei sotilaallisia

lukiopuolella esimerkiksi tulee kokonaan uudeksi malliksi oppilaskohtainen yksilöllinen opintosuunnitelma jolla pyritään nimenomaan nopeuttamaan pääsyä jatko opintoihin ja välttämään niitä tyhjiä välivuosia

tennilän välillä haluaisin sanoa että tämä määräaikainen tarkastelu tämän operaation johdosta on minusta välttämätöntä sen takia että irlanti on tehnyt tämän kolmen vuoden periaatteellisen sitoumuksen mutta kuitenkin meidän saamiemme tietojen mukaan se edellyttää että he tekevät vuosittain kansallisen päätöksen jatko osallistumisesta

kun puheenjohtaja arhinmäki esitti reseptiksi yleistä oppivelvollisuusiän nostoa niin minusta se ei ole se oikea lääke vaan nimenomaan opetuksen tason kehittäminen ja yksilöllisten tukimuotojen parantaminen

esimerkiksi sähköistä asiointia ja tietotekniikkaa hyväksikäyttäen päästään tilanteeseen että rutiinitehtävistä voidaan luopua ja työpanosta ohjata sinne missä sitä todella tarvitaan

sivistysbudjetissa uudet suomalaiset eli maahanmuuttajat on noteerattu yhtenä painopistealueena

lisävaroja tulee maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan koulutukseen sekä maahanmuuttajataustaisten opettajien kouluttamiseen

minä uskon näin että tällä tavalla toimimalla parannetaan sekä työn tuottavuutta että työntekijöitten työmotivaatiota ja myöskin työssäjaksamista

arvoisa puhemies

näin helpotetaan useiden pienituloisten perheiden asemaa

meillä poliittisilla päättäjillä on tehtävänä löytää ne keinot joilla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää sekä näissä haastavissa olosuhteissa että myöskin pitemmällä aikavälillä

koti ja yksityisen hoidon tukea korotetaan jotta perheille annetaan aitoja valinnanmahdollisuuksia heidän sujuvan arkensa turvaamiseksi

yritetään pitäytyä tässä asiassa mutta seuraava vasta kun nuoriso

osaako kukaan paikalla olevista ministereistä haarukoida aikataulua

tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi juuri eläkeläiset vammaiset pienituloiset lapsiperheet sekä opiskelijat

minäkin haluaisin todeta itse asiassa aika paljon yhtyen edellisen kokeneen koulumiehen puheenvuoroon sen että nämä perusteet mitä tässä lakialoitteessa esitetään koulun kerhotoiminnan puolesta ja sen kehittämiseksi ovat erinomaisia

viime vuonna päätetty opintotuen korotus tuli juuri voimaan

ministeri ihalainen minuutti

välittämisestä kertovat myös apurahansaajien sosiaaliturvan kuntoon laittamisen aloittaminen sekä varusmiesten päivärahojen korottaminen

suuri ja tärkeä muutos ja avaus tässä budjetissa on vammaisten henkilökohtaisen avun järjestäminen

mutta kyllä minäkin kiinnitän huomiota tämän asian mitalin toiseen puoleen että kun kovin voimakkaasti keskustellaan tänä päivänä siitä että täältä eduskunnasta ei pitäisi säätää kuntakentälle uusia velvoitteita niin kyllä minäkin vierastan tätä että tämä aika ehdottomassa muodossa tulee

tämän uudistuksen valmisteluaikataulusta on kysymys

tämä asia löytyi myös punamultahallituksen hallitusohjelmasta mutta jäi tuolloin valitettavasti toteuttamatta

tämän uudistuksen yhteydessä on minun mielestäni tärkeää että kuntien ja valtion välille löytyy yhtäpitävä käsitys siitä mitkä henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannukset tulevat olemaan

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyy sopimuksetta eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään katetulla kiertämässä lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asiaa

ja viimeinen lisäkysymys tähän teemaan

tämähän on vähän ympäripyöreästi kirjoitettu että ei tiedä tarkoittaako tämä koulutasolla vai koko kunnan tasolla yhtä kerhoa mutta siitä huolimatta tämä ikään kuin pakollisuus tässä on minun mielestäni vähän häiritsevä tekijä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

budjetin eduskuntakäsittelyn yhteydessä pitää vielä varmistaa että veteraaneille ja heidän kuntouttamiseensa suunnatut määrärahat ovat varmasti oikeudenmukaisella tasolla

mutta muutama näkökulma ehkä vähän kokemukseenkin liittyen tämän kerhotoiminnan merkityksestä

on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään

seuraavaksi myönnän puheenvuoron ministeri hautalalle ja hänen puheenvuoronsa jälkeen on mahdollisuus käydä keskustelua elikkä debattia

hyvä

lakiehdotuksen toinen käsittely on paha asia loppuunkäsi alhaalla

arvoisa puhemies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

puhutaan kodin ja koulun kasvatustyön tukemisesta lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä sosiaalisten taitojen kehittämisestä yhteisöllisyyteen kasvamisesta sekä onnistumisen ja osaamisen kokemuksesta ja luovan toiminnan ja ajattelun kehittämisestä kaikki erittäin kannatettavia asioita

vahvana painopistealueena ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet ja näitä toimia on lisää tulossa kunhan hallituksen ilmasto ja energiastrategia valmistuu

kun pää

lakiehdotuksen toinen käsittely on pari asiaa loppuun käsi

eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaan se että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvion aloitti tehy

joukkoliikenteen tukea uusiutuvan energian investointitukia ja energia avustuksia ehdotetaan lisättäväksi yhteensä kymmenillä miljoonilla euroilla

haluaisin todeta ehkä sen kun kovin usein puhutaan näistä osaamisen myönteisistä kokemuksista että ne ovat tosi tärkeitä mutta aika lailla tärkeää tämmöisen kasvavan nuoren persoonallisuuden kehityksen suhteen on että opitaan myöskin sietämään epäonnistumisia ja kohtaamaan pettymyksiä

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion

yksittäiset perheet voivat remontoida pientalojaan energiatehokkaammiksi kotitalousvähennystä hyödyntäen

emme ota sitä tavaksi

hyväksi havaitun kotitalousvähennyksen käyttäminen myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on erinomainen idea

haluan kiittää kaikkia teitä kevätistuntokauden uutterasta työskentelystä ja toivottaa teille oikein antoisaa ja virkistävää istuntotauon aika ja tavata myöskin että jaksatte malttaa ja kerätä voimia ja tulevan syysistuntokauden haasteita varten

niitä jos ei lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa opi on erittäin vaikea oppia niitä sitten myöskään myöhemmällä iällä ja siinä mielessä juuri toimiminen tämmöisessä sosiaalisessa ympäristössä kerhotoiminnassa on myöskin erittäin tärkeä asia

kotitalousvähennyshän on tähän mennessä luonut uutta työtä ja verotuloja vähentänyt selvästi harmaata taloutta ja ennen kaikkea auttanut ihmisiä arjessa

ilmassa on sellaista odotusta että niitä ostetaan siloti riittävästi vedessä kiitoksia oikein paljon hyvää kesää tämä mukaisena

täällä paljon puhuttiin siitä että tätä kerhotoimintaa voidaan toteuttaa eri toimijoitten järjestämänä